jos haluamme lisää uusiutuvia energiamuotoja markkinoille tulee meidän myös suunnata merkittävät investoinnit varsinkin niukassa taloustilanteessa tälle alalle

arvoisa puhemies

tällä hetkellä osa verotusjärjestelmäämme ja esimerkiksi ulkomaalaisille sijoittajille tarkoitetun hallintarekisterin kaltaiset järjestelmät kannustavat lyhytnäköiseen ja reaalitaloudelle haitalliseen toimintaan jopa veronkiertoon

ainoastaan mahdollistamalla jokaiselle nuorelle täysivaltaisen aseman niin yhteiskunnassa kuin työelämässäkin voimme rakentaa suomea joka selviää tulevista haasteista

uusiutuvasta energiasta ja cleantech alasta voi tulla tulevaisuuden suomelle voimavara ja merkittävä vientimahdollisuus mutta ne vaativat meiltä nyt investointeja alan kasvuun ja kestävään kehitykseen

säädimme lain joka merkittävästi parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada hyviä ja toimivia sosiaali ja terveyspalveluita tarpeidensa ja toiveidensa mukaisesti

voin luvata että ensi kerralla tieto tulee aivan varmasti suoraan teidän postiluukkuunne ja voitte sitten osallistua toivon mukaan koska niin usein olette perännyt vasemmistoliitolta arabimaihin kohdistuvaa kritiikkiä

eduskunnan ja hallituksen tehtävä on puolestaan jatkossakin huolehtia budjetti ja kehyspäätöksissään että kunnilla on riittävät taloudelliset edellytykset tämän tehtävän toteuttamiseen

tällä hallituksella on kaikki edellytykset selvitä tästä taloustilanteesta ja kääntää suunta nousuun kitkemällä harmaata taloutta varmistamalla nuorisotakuun toimeenpano ja panostamalla ennalta ehkäisevään ja toimivaan julkiseen terveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin

arvoisa puhemies

minä sen sijaan kuten vr ryhmä olen tekemisissä arabikansojen ystävyysseuran kanssa minä olen tekemisissä palestiinalaisjärjestöjen kanssa mutta olen myös tekemisissä israelilaisjärjestöjen ja juutalaisjärjestöjen kanssa ja olen yrittänyt kuulla konfliktin molempia osapuolia koska konflikti on käynnissä tällä alueella

näin me luomme vahvimman pohjan tulevaisuutta varten

se on aivan selvä

arvoisa rouva puhemies

deja vu wikipedian mukaan

hallitusohjelmassa me olemme sitoutuneet siihen että suomi edistää rahoitusmarkkinoiden vakautta ja läpinäkyvyyttä sekä lisää vastuullisuutta ja tämä on meille vasemmistoliitossa erityisen tärkeä tavoite

minä kysynkin asianosaiselta ministeriltä

missä vaiheessa nämä tärkeät tavoitteet ovat

kiitos lakivaliokunnalle hyvästä työstä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

minä olen käynyt keskusteluja kaikkien näitten osapuolten kanssa ja voin vakuuttaa teille että viime vuosikymmenellä edustaja zyskowicz minä kävin vielä lukiota

minä uskon että tämä laki mennessään voimaan tulee tukemaan yhä useampia perheitä ja yhä useampia lapsia saamaan turvallisen ja tukevan perheen tukevan ei siis lihavan

mitä käytännön toimia turvakotien valtakunnallistamisen ja paikkamäärän lisäämiseksi on tehty

mehän kävimme tässä salissa ei kauan sitten keskustelu kansanedustajan yksittäisestä lakialoitteesta koskien eun ja eta maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksuja

sen keskustelun pohjalta ymmärrän hyvin samokin ja joittenkin kansalaisten näkemyksen ja ajatuksen siitä että tällä voidaan avata ovea lukukausimaksujen tuomiselle suomeen

ja visakysymys yritystä muille vaan arvoisa puhemies

tämmöisessä käytännössä voidaan myös ehkä paremmin tunnistaa onko kyseessä järjestelmällinen hyväksikäyttäminen että halutaan vain olla tuilla eikä tehdä mitään

erittäin iloinen olen kuullessani että ministeri ottaa tämän seuraavassa ecofinissä esille ja toivon että päämäärätietoisesti ja vahvasti ajatte tätä koska suomi on nyt tuonut tähän eurooppalaiseen keskusteluun aivan uudet arvot mukaan ja se tiukka linja mitä on vedetty alkaa pikkuhiljaa menemään myös muitten ymmärrykseen

vaaditut säästöt vaarantavat koulutuksen laadun ja tasa arvoisen saatavuuden

kuten useat asiantuntijat ovat todenneet olemme nyt tiellä jolla koulutus ja oppimiserot kasvavat ja vanhempien varallisuus ja asuinpaikka vaikuttavat lasten ja nuorten mahdollisuuksiin yhä enemmän

on erityisen ongelmallista että samaan aikaan tehdään säästölakeja ja suuria rakenteellisia uudistuksia ilman että on olemassa riittävää arviointia ratkaisujen vaikutuksista ja kokonaisuudesta

arvoisa puhemies

on kyllä erittäin hyvä kuulla että meillä on myös yhteinen tahtotila ja myönteinen näkemys siitä että ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto pitää saada kuntoon

hallituksen viimeaikaisia esityksiä yhdistää ja kuvaa puutteellinen arviointi vaikutuksista koulutuksen laatuun ja saatavuuteen sekä ristiriita muiden hallituksen tavoitteiden kuten nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen kanssa

viime viikkoina on käynyt ilmi että suomalaiset eläkeyhtiöt sijoittavat aika surutta suuria summia veroparatiisien kautta toimiviin rahastoihin aggressiivista verosuunnittelua harjoittaviin yhtiöihin

kuten me täällä aikaisemminkin kuulimme euroopan alueella menetetään veronkierron joksi minä verosuunnittelua kutsun takia jopa tuhat miljardia euroa vuodessa joka on yhtä paljon kuin eu alueella laitetaan terveydenhuoltoon vuodessa

unohdetaan nämä vanhat kaunat ja yritetään oikeasti miettiä sitä miten suomi kansainvälisessä yhteisössä voi toimia aseettoman ja rauhanomaisen maailman puolesta

arvoisa puhemies

mitä te aiotte tehdä sille että suomalaiset eläkeyhtiöt maksavat sijoituksistaan reilusti veroa niin kuin me kaikki muutkin suomalaiset

miten hallitus aikoo turvata näitten tärkeiden turvakotipaikkojen riittävän määrän ja alueellisen saatavuuden ja näkeekö ministeri että sosiaalihuoltolain uudistuksessa olisi mahdollisuus tälle

tehdyt säästöt asettavat lukuisat lukiot vaikeaan tilanteeseen

arvoisa puhemies

valitettavasti hallitus teki taannoin päätöksen että me emme lähteneet mukaan siihen maaryhmään joka rahoitusmarkkinaveroa valmistelee mutta onneksi ministeri urpilainen lupasi seurata tiiviisti tämän ryhmän toimintaa

opettajien pedagogisesta osaamisesta ja opinto ohjauksen määrästä oppimateriaaleihin tukiopetukseen ja oppilashuollon palveluiden saamiseen

miten olet tietoinen siitä miten tämä työ etenee onko näköpiirissä mahdollisuus saada aikaan euroopan laajuinen rahoitusmarkkinavero sellainen joka hallitusohjelmaankin on kirjattu

tieto ja viestintätekniikkaan liittyvien resurssien erot ovat erityisen huolestuttavia siihen nähden että jopa miljoonalla suomalaisella aikuisella on oecdn tutkimuksen mukaan puutteelliset tietotekniset valmiudet selviytyä tietoyhteiskunnassa

vanhempien koulutustaso vaikuttaa siihen valitaanko lähikoulu vai kouluerojen kasvaessa kauempana sijaitseva paremmin varusteltu pienempiä ryhmäkokoja ja parempaa opinto ohjausta tarjoava koulu

tämä kaikki kiihdyttää segregaatiokehitystä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kiitos arvoisa puhemies

laadukas koulutus ja korkea osaaminen ovat edelleen meidän tärkein kilpailukykytekijämme ja siten hallitus vie toiminnallaan edellytyksiä suomen talous ja työttömyysongelmien ratkaisemiselta

ministeri ei kerinnyt vielä edellisessä puheenvuorossa vastata kysymykseeni arktisesta alueesta joten käytän tilaisuuden hyväksi ja vähän höystän teidän tulevaa vastaustanne toivottavasti

siksi arvoisa puhemies kannatan edustaja puumalan epäluottamuslausetta

ymmärrän edustaja zyskowiczin esittämät perustelut sille mitkä voivat israelin tarpeet olla sopimuksen salaamiselle mutta suomen asekauppojen tulee kaikkien olla avoimia

sen takia minä peräänkuulutan samaa mitä edustaja kontula puheenvuorossaan että perustuslakivaliokunnan kuulemisen ja käsittelyn tämä asia ehdottomasti vielä tarvitsisi

tuntuu aika päättömältä että me menemme alkuperäiskansoille jotka ovat aina osanneet käyttää luontoa niin että siitä riittää seuraaville sukupolville kertomaan että nyt teidän perinteiset elinkeinonne eivät ole enää meidän mielestämme sopivia

kaikki kokevat elävänsä keskellä aseellista konf liktia ja selvä on että tällä sopimuksella suomi on yhä voimakkaammin mukana tämän konfliktin ylläpitämisessä kun kaiken meidän toimintamme tavoite täytyisi olla rauhanomaisen ratkaisun löytäminen tälle alueelle